piikki ei voi olla auki

kun on niin sanottu nollatoleranssi voi saada ihan olemattomasta ylinopeudesta viidenkympin alueella rikesakon ja se sitten aiheuttaa kumuloituessaan muutaman muun rikkeen takia sen tilanteen että menee kortti ja menee pahimmillaan työpaikka

jos euroopan unionissa jatketaan tällä menolla on koko eurooppa suurten pankkien hallussa ja demokratia joutuu nöyrtymään suurten pankkien edessä

pankkien todellinen kunto pitää tutkia heti laatia sen jälkeen kestävä suunnitelma velkojen uudelleenjärjestämiseksi ja vasta sitten antaa tukea kohdennetusti menossa olevan kriisin hoitamiseksi

toivon että jos tässä lakiesityksessä se ei kerran onnistu niin vaikka seuraavassa muutoksessa joka toivon mukaan tulee mahdollisimman pian

julkisuudessa on puhuttu talouden dominoilmiöstä joka liikkeelle lähtiessään kaataa koko eurotalouden mennessään

arvoisa rouva puhemies

ilman pankkien todellista talouden selvittämistä seuraava dominopalikka voi kaatua missä vaan ja sitä ei suomen rahoilla voi yksinkertaisesti pysäyttää

kysymyksen aihe liikennepolitiikan tavoitteiden vaikutuksista on varmasti ajankohtainen tämän hallituksen aikana mutta olisi se ollut aikaisempienkin hallitusten aikana ja vaalikausien aikana vieläkin polttavampi keskustelunaihe

vaikka olen hallituspuolueen jäsen en millään voi hyväksyä että suomea ollaan viemässä eurooppalaisten pankkien epäonnistuneiden sijoitusseikkailujen maksumieheksi

olitte niin tai sen edustajat tapaavat ryminällä oli jo toisen edustajan takana nieminen pitää huomata mihin jäi aivan totta arvoisa rouva puhemies

siksi en voi olla tukemassa tätä irlannille annettavaa takausta enkä tule tukemaan seuraaviakaan tukipaketteja joilla katettaisiin muiden maiden pankkien sijoitusseikkailuja

suomen liittymissopimuksessa euroopan unionin jäseneksi on selvä no bail out sääntö joka kieltää toisten jäsenmaiden velkojen ja vastuiden maksamisen

syyllisten etsintä tässä tilanteessa tai kaverin haukkuminen vieressä ei yhtään auta tilannetta paremmaksi

tämä taso joka on saavutettu määrätietoisen toiminnan seurauksena ja asioiden hyvällä järjestelyllä on kantanut nyt hedelmää ja siitä oikeusasiamiehelle erikoiset kiitokset

tietoisena tekemäni päätöksen mahdollisista seurauksista en voi olla jakamassa suomalaisten ihmisten varallisuutta pitkin maailmaa ilman syytä

kansalaisten oikeusturvan kannalta on äärimmäisen tärkeää että kansalainen asioidessaan viranomaisessa saa asianmukaisen päätöksen ja sitten mahdollisesti valittaessaan saa sitä

näiden teiden kunto on nimenomaan se pullonkaula jos haluamme biotaloutta nostaa uuteen kukoistukseen niin kuin hallituksen ohjelmassa tarkasti lukee

se on mielestäni käsitelty tässä kertomuksessa hyvin ja on aivan oikein perusteltua että tätä oikeusasiamiehen ja oikeuskanslerin välistä työnjakoa selkeytetään

tässä on se hyvä puoli että tämä selkeyttäminen lainsäädännön kannalta voidaan tehdä aivan normaalin lainsäädännön pohjalta ilman sen kummempia kommervenkkejä

ja kun saadaan selkeytettyä tämä työnjako se tarkoittaa tietenkin sitä että käsittelyajat edelleen lyhenevät ja kansalaisten oikeusturva paranee kun molemmat viranomaiset voivat työssään keskittyä niihin erikoisalueisiin joihin he ovat erikoistuneet ja jotka he parhaiten hallitsevat

on syytä muistaa että joka ainoa motti joka suomalaisesta metsästä hakataan lähtee aina ensimmäisenä kumipyörälle eli alemmalle tieverkolle ja tämän alemman tieverkon varrella on todella huonokuntoisia teitä

ja on syytä muistaa sekin että kun korjaamme teitä niin meillä on kalustossakin tapahtunut valtavia muutoksia

yhä suurempia rekkoja kulkee teillämme ja on murheellista huomata se että suurten rekkojen paine aiheuttaa teille jatkuvia vahinkoja ja on murheellista huomata että juuri uuteen asfalttitiehen uuteen pinnoitettuun tiehen joka on saatu esimerkiksi tänä keväänä tehtyä on jo yhden kesän jälkeen selvästi syntynyt raskaiden kuljetusten takia painumia

se luo hyvää pohjaa sille että pystymme ihmisten oikeuksia turvaamaan jatkossakin hyvin ja ennen kaikkea niin että sen pienen ihmisen asia tulee hoidettua mahdollisimman jämäkästi

aina on syytä muistaa se että oikeusturvaa ja oikeussuojaa tarvitsevat kaikista kipeimmin ne ihmiset joilla muuten mahdollisuudet omien asioiden oikeudelliseen ajamiseen ovat heikommat

tämän takia arvoisa rouva puhemies on tärkeää että tämä kansa löytää yhteisymmärryksen siitä että junarataverkko pannaan kuntoon ja mahdollisimman paljon siirretään raskaita kuljetuksia rautapyörille

siinäkin mielessä tämä oikeusasiamiehen kertomus on hyvä ja toivon että sama hyvä työ jatkuu tänäkin vuonna ja tulevina vuosina

samoin lentoliikenne pitää saada edelleen toimimaan koko maassa ja nimenomaan yritystoiminnan takia suomessa on tuolla maakunnissa monta sellaista yritystä jotka tarvitsevat kansainväliset yhteydet ja ne eivät toimi ilman lentoyhteyksiä

ohjataan enempi charter lentoja näille pienemmille kentille se on kansalaisten kannalta halpa keino viettää lomaa ja ennen kaikkea saadaan myös maakuntakentille toimintaa ja lentovuorot semmoisiksi että niillä pystyy myös operoimaan näissä kaupunkikeskuksissa kuten kaunis pääkaupunkimme helsinki

lopuksi arvoisa puhemies toivon että ministeri anne berner omalla aktiivisuudellaan ja suurella tehollaan ottaa tämän joensuulieksanurmes välin ja sieltä vuokattiin menevän rataosuuden tarkkaan tarkasteluun että saamme siihen aidon tutkimuksen että siitä saataisiin raideliikenne jatkumaan koska se on meidän maakuntamme ainoa liikenneyhteys tällä hetkellä pohjoiseen junateitse

kuten merja mäkisalo ropponen omassa puheenvuorossaan totesi totta kai se ilomantsin rata pitää laittaa kuntoon se on niin sanottu vähäliikenteinen puurata josta on vain noin vajaa puolet korjattu

hallituksen esitys metsästyslain muuttamiseksi ja tämän sikaruttoepidemian torjumiseksi tässä maassa on erittäin hyvä lakiesitys ja erittäin kannatettava

afrikkalainen sikarutto on erittäin vaarallinen sairaus joka on jo meidän rajoillamme tuolla etelässä ja idässäkin ja se tarkoittaa sitä että aito riski sen leviämiseen suomeen on olemassa

samalla nostaisin esille kuitenkin toisen asian joka liittyy myös tähän erilaisten vaarallisten tautien leviämiseen suomessa ja nimenomaan niiden torjuntaan

metsästäjät ovat itsessään erittäin hyviä luonnon hoitajia ja riistakannan hoitajia ja ovat esimerkiksi supikoiria metsästämällä poistaneet vahinkoeläimiä riistan tuholaisia suuren määrän vuosittain

varsinkin itärajallehan on levitetty näitä ruokarokotteita jotka on pistetty esimerkiksi syötteihin lihanpaloihin ne kyseiset rokotteet ja sitten kun eläimet syövät niitä niin saavat siitä sitten rokotteen rabiesta vastaan

pitää muistaa että mitä tehokkaammin tässä maassa riistakantaa hoidetaan ja nämä vahinkoeläimet pidetään kurissa sen paremmin riistakanta jaksaa ja pysyy terveenä

pitää muistaa sekin että tänä päivänä susikanta on tässä maassa kasvanut aivan kohtuuttoman suureksi vaikka siitä monesti ollaan hyvin jyrkästi eri mieltä että se on uhanalainen

arvoisa herra puhemies

ensinnäkin se että on keskusteltu tämän palautekeskustelun aikana siitä on displaces road on siitä mikä on valtion tuki kun metsähallitukselle annetaan myös kemera tukea

siitä olen iloinen ja toivon että tämä ystävyys suomalaista maaseutua ja suomalaisella maaseudulla asuvia ihmisiä kohtaan tämä tunnetila säilyy eteenkin päin

en näe itse sitä niin valtavana ongelmana koska kuitenkin pohjoisessa suomessa on selkeästi kyse työpaikoista

on nimittäin niin kuten maa ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja jari leppä puheenvuorossaan totesi että suomalaisella puhtaalla elintarvikkeella on varmasti tulevaisuudessa kysyntää maailmanmarkkinoilla

pitää myös muistaa se että pohjoisessakin on uusiutuvalla energialla toimivia kattiloita niin että on parempi että nekin puut saadaan sieltä hyötykäyttöön

ymmärrän että siinä on kemera lainsäädännön sisäinen ongelma siltä osin että siinä valtio tukee valtiota mutta pitää myös muistaa että metsähallituksella on työllistämistavoite ja velvoite

kysymys on vain siitä haluammeko me että suomalainen maaseutu säilyy elävänä

kun katson näitä viime vuosikymmenten tapahtumia miten suomalaista maaseutua on ajettu alas kaksin käsin kaikin käytettävissä olevien keinoin otanpa vaikka esimerkiksi nykyisen väylästön kunnon tiet ja radat niin kyllä meillä jokaisella kansanedustajalla pitäisi pikkuisen huono omatunto olla siitä miten me olemme tämän asian tässä maassa hoitaneet

pelko siitä että metsäteollisuus joutuisi tässä paketissa jotenkin huonompaan asemaan päinvastoin metsäteollisuuden asema tässä vahvistuu paranee

yksikään maatila yksikään metsätila ei toimi kannattavasti pitkällä tähtäimellä jos emme laita liikenneväyliä kuntoon

tähän olemme syyllistyneet tässä suomen eduskunnassa niin monta kertaa olemme leikanneet tierahoja jättäneet radat hoitamatta ja esimerkiksi sisävesiliikenteen jättäneet hunningolle

sinne suunnittelee fortum suurta osuutta teollistuvat joko työ tutkaa puhelin teollisuuslaitosta joka tuottaa pyrolyysimenetelmällä energiaa puusta tehden siitä pyrolyysiöljyä jota voidaan käyttää sitten vaikka henkilöauton polttoaineena

juuri näin erinomaisen hieno asia mutta juttu on niin että se byrokratia mikä sen ympärille on rakennettu ei kannusta ketään järkevää viljelijää isommin satsaamaan luomutuotantoon sen takia koska se valtava byrokratia mikä painaa päälle rohkeimmankin viljelijän masentaa muutamassa vuodessa

metsää meillä on pellot olkoot peltoina

mutta kun näitä tällaisia suojeluohjelmia on miljoonia ja miljoonia ja miljoonia hehtaareita niin varmasti siinä lähtevät rakentamisen halut ja elinkeinojen kehittämisen halut sen sileän tien

sitten luodaan sen ympärille vielä byrokratiaa niin että jokainen kynnelle kykenevä joka omistaa postimerkin lyijykynän ja vaikka paperia pystyy valituksen tekemään jolloin seisovat kaikki hankkeet kuten kotikunnassani ilomatsissa

jos me haluamme että suomalainen maatalous pelastuu ja suomalainen metsätalous toimii ja biotalous saadaan jaloilleen se tarkoittaa että meidän on itse hoidettava omat asiamme

toivoisin arvoisa rouva puhemies että tässä asiassa eduskunnan silmät avautuisivat ja ymmärtäisimme että suomalainen maaseutu ei elä ellei maatalous tule toimeen ja voi hyvin

tähän ei tarvita kovin suuria rahamääriäkään kunhan vain alamme käyttää kotimaisia elintarvikkeita ja käytämme niitä nimenomaan niin että suomalainen elintarvike on aina kun menemme kauppaan se vaihtoehto numero yksi eikä se tuontielintarvike

toinen asia on sitten se että kun me haluamme tähän maahan uutta elinkeinoa ja toimintaa niin kaupunkiin pitää rakentaa taloja mutta hallitus on lähtenyt tekemään myös politiikkaa jolla tuetaan maaseudulle rakentamista

sinne pitää pystyä rakentamaan uusia taloja uusia kesämökkejä uusia palveluja uusia teitä ja uusia vaikka mitä ei tällä tavalla niin kuin nykyisin että kaikesta voidaan valittaa ja kaikki voidaan estää

kaikkihan johtuu tässä tapauksessa eurosta ja siitä euroopan valuutta alueesta johon kuuluu erilaisessa taloudellisessa asemassa olevia valtioita

tässä yhteydessä voi sanoa että esimerkiksi kreikan kirjanpito ja asioiden ilmaiseminen euroopan unioniin päin oli äärimmäisen sekavaa ja ihan selkeästi myös oli annettu tahallisesti vääriä lukuja joiden seurauksia tässä tänä päivänä nautimme

moni talousviisas varoitti tästä tilanteesta meitä silloin että meidän pitäisi mennä yhtä aikaa euroon ruotsin kanssa jolloin meidän suurin piirtein yhtenäiset talouslukumme ja samanlaiset valtiojärjestelmämme vapaat demokratiat joilla talouselämä on suurin piirtein samanlainen olisivat olleet kilpailukykyisessä asemassa toisiinsa nähden

nyt käsittelyssä oleva hallituksen esitys on aikaamme kuuluva kansantalouden ylivelkaantumisen tilinpäätös jota ollaan vierittämässä eurooppalaisten veronmaksajien maksettavaksi

arvoisa puhemies

päivänä huhtikuuta tänä vuonna astui voimaan laki jolla vapautettiin velkavankeudesta velkavastuistaan kaksi vuosikymmentä sitten tapahtuneiden konkurssien takia toivottomaan asemaan joutuneet ihmiset

mutta joka tapauksessa on suomen kannalta aivan erinomaisen tärkeää että maatalouden kannattavuus pystytään turvaamaan ja ennen kaikkea suomalaisen maatalouden perusta perheviljelmät

minkäänlaiseen teolliseen maataloustuotantoon tällä maalla ei kerta kaikkiaan ole varaa

suomalainen järjestelmä on monimuotoinen hajautettu ja pystyy turvaamaan puhtaan korkealaatuisen ruuantuotannon koko maassa ja on erinomainen raaka aineitten tuottaja suomalaiselle elintarviketaloudelle

nyt käsitellään euroopan unionin sisäistä euroalueen ongelmaa joka alkoi kasinotaloutta harjoittaneiden vastuuttomasta velanotosta jonka ensimmäistä laskua ollaan nyt tarjoamassa veronmaksajien maksettavaksi

on tärkeää arvoisa puhemies että välitetään totta kai kotieläinten hyvinvoinnista mutta monesti siinä ketjussa unohdetaan se viljelijän hyvinvointi koska jos viljelijä voi hyvin ja tuotanto on kannattavaa niin aivan varmasti siinä koko tilan tuotantokoneisto eläimetkin ja koko systeemi voi todella hyvin

nyt olisi oikeudenmukaista että euroopan keskuspankki itsenäisenä toimijana ja euroopan unioni jäsenmaittensa yhteisenä toimijana neuvottelisivat kreikalle holtittomasti velkaa myöntäneiden pankkien kanssa velkojen kohtuullistamisesta

menettely olisi sama kuin suomalainen velkajärjestely joka on osoittautunut erinomaiseksi kaikkien osapuolten kannalta ja tämä menettely on myös oikeudellisesti sitova ja hyväksi havaittu

toivon todella hartaasti että tämä nyt käytävä julkinen keskustelu ei leimaa suomalaisia viljelijöitä jotka tekevät työnsä erittäin suurella ammattitaidolla ja erittäin hyvin

jos euroopan unionin jäsenmaat ottavat sinisilmäisesti vastuulleen pankkien kreikalle myöntämät lainat edes osittain tunnustetaan samalla näiden pankkien epäeettinen valuutoilla sekä koroilla keinottelu joka on tuomittavaa jo sellaisenaan

tällä hallituskaudella on jo yhdet talkoot pidetty ja toivon arvoisa puhemies että tätä purkutalkoota jatketaan koska jos tällaista byrokratiaa halutaan maataloudessa ylläpitää niin hukkaamme valtavan määrän resursseja ja tietenkin siinä sivussa rahaa

kreikka on itse aiheuttanut taloudelliset ongelmansa ja tuomittavinta on se että se on johtanut harhaan muita euroopan unionin jäsenmaita antamalla vääriä tietoja taloutensa tilasta